ja sillan rakentamiseksi tämän

kuitenkin tulevaisuudennäkymät ovat sellaiset että kymmenen kahdenkymmenen vuoden

luonnon ja ympäristön pilaantuminen synnyttävät tilanteen jossa todennäköisesti elintarvikkeista voi olla jopa puutetta täällä meidän pallollamme siinä kohtaa hyvään ja toimiva elintarviketuotanto

pitää saada maksettua ajallaan ja on mahdotonta ja aivan käsittämätön tilanne se että jos on haasteita hallinnossa jos on haasteita viranomaisen toiminnassa pikärsijäksi joutuu edunsaaja se maa mo naatimaatilayritys maaseutuyritys ja sen tuottaja yksityishenkilöt näin ei voi

sanotun kuitenkaan rajoittamatta enimmäislainanantokyvyn tarkastelemista säännöllisin väliajoin uudelleen mukaisesti

ota kantaa keskusteluun maaseutuviraston roolista joka on tässä tämänpäiväisessäiltaisessakin keskustelussa noussut esiin

viitaten ole pystynyt maksamaan tukia ja avustuksia oikea aikaisesti ja on tärkeää että nyt selvitetään ulkopuolisen tahon toimesta avoimesti ja reilusti että mikään siellä maaseutuviraston toiminnan

tässä kuitenkin maaseutuviraston toiminnan kritiikissä on aiheellista kritiikissäkin on ollut tietynlaisia jopa ajojahdin ja noitavainonkin piirteitä

ei ole mikään patenttiratkaisuja mikään sormiennapsautusratkaisu se että lakkautetaan maaseutuvirasto ja sen jälkeen kaikki ongelmat suomalaisessa ja eun maatalousbyrokratiassa

arvoisa puhemies

rohkenen sanoa että takamaaseutuvirastossa ei ole riittävästi ymmärretty viljelijöitä

niin väitän kyllä että kyllä enemmän ymmärretään viljelijöitä ja tuottaja s kun maaseutuvirasto sijaitsee seinäjoella keskellä peltoja keskellä sitä todellista elintarvikemaakuntaa kuin että se sijaitsisi etelä helsingin

ehkä näihin muihin kysymyksiin olisi keritty myöhemminkin mutta kun tässä tuli tämä helsingin sanomien eilisessä nettiversiossa esittämä väite että ministerit anttila ja pekkarinen ovat sananmukaisesti vääristelleet asiantuntijoitten laskelmia ja vielä melkein samalla otsikolla sama lehti jatkoi tänä päivänä niin minä sanon että minusta on aivan ennenkuulumatonta ja hävytöntä siis hävytöntä että tällaista väitetään

mennään eteenpäin viedään evmää ja ervvtä rinta rinnan ilman että on tarkkaa tietoa siitä mitä se käytännössä tarkoittaa minkä suuruiset vastuut voivat näistä asioista tulla

joudun aina välillä käymään puhelimessa myönnän sen

niinikään voi hyväksyä sitä että ollaan lisäämässä

arvoisa puhemies

minun toivomukseni siis on että oikeusministeriö osaltaan valvoo entistä tarkemmin ei vain säädöshuoltoa olemassa olevien voimassa olevien säädösten osalta vaan myös niitä valmisteluprosesseja joiden valmisteluprosessien kautta esitykset tulevat eduskuntaan ja kansanedustajien tietoon ja joiden valmisteluprosessien kautta myöskin suuri yleisö saa tietoa valmisteilla olevista asioista

mitä tulee tähän ed

laitisen kysymykseen ensinnäkin tästä rahastojen rahastosta niin mehän olemme yhdessä työeläkelaitosten kanssa saaneet sitten sen nyt aikaiseksi

minulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa minkälaisia laskelmia mtt on tehnyt maa ja metsätalousministeriön toimeksiannosta

niissä täytyy miettiä meidän oikeusvaltiomme ja oikeusturvamme

minä nyt eilen saamani sen jälkeen kun lehdestä luin tällaisia sen jälkeen saamani tiedon mukaan minulle on kerrottu tällä tavalla miten tämä asia mttssä ja vttllä on mennyt

vielä yhden asian sanon

jos teitä ketä tahansa vastaan tulee ensimmäinenkin sellainen yritys joka sanoo että ei ole saanut takauksia sen takia että valtuuksia ei ole julkisilla takaajilla tai ei ole saanut rahoitusta sen takia ettei ole rahaa tulkaa heti kertomaan

arvoisa

minä takaan että sellaisia ei ole

olen huolissani on se että parasta mahdollista taloudesta tulosta ei välttämättä

paras mahdollinen tuotanto ja paras mahdollinen sato suuremmat määrät tai tuotannon teho

jo muutettu ja hapan unionia

on aiheuttanut vinoumia jotka ovat voineet jo

no tämähän ei ole ongelma jos tuotetaan tärkeitä luontoarvoja suojellaan harvinaisia kohteita tai tzuelan tehokkaasti vaikkapa

mutta jos ja osittain kun nyt on tapahtunut niin että tämä etenee tavallisille pelloille silloin on vaarana että koko maatalouspolitiikan oikeutus voi joutua

lontoo tukemiseen ja määrien kasvattamiseen vaihdellen trendinomaisesti vuosikymmenten mittaan tällä hetkellä vallalla on ruuantuotannon kestävyyden tukeminen erilaisten vihreiden arvojen moniarvoisuuden

jos muiden arvojen tukeminen ja muut arvot ylittävät tässä poliittisessa arvotuksessa itse ruuantuotannon

siksi tämä kehitys pitäisi pystyä

tukijärjestelmiä pitäisi aina kannustaa pyrkimään mahdollisimman hyviin satotasoihin mahdollisimman tehokkaaseen tuotantoon käyttämään uusinta teknologiaa kohdistamaan oikeat viljelytoimenpiteet oikeille maille oike

n pitkällä tähtäyksellä tukijärjestelmämme on kestävällä pohjalla jos ruuan tukemisessa maataloustuissa jotka ovat ensisijaisesti tarttuu hinnanalennukseksi kuluttajien elintarvikkeiden hintoihin palkkapainottumaan enemmän kaikki muut arvot ja seikat kuin itse ruoka

tämä on myös ongelma tällä hetkellä viljelijöille

politiikan ollut tempoilevaa eu on asettanut tavoitteita ja vaihtanut tavoitteitaan tiheällä aikavälillä viljelijät haluaisivat tuottaa suomessakin puhdasta suomalaista ruokaa mahdollisimman suurettava sadot kestävillä tavoilla ja he haluaisivat myös tulonsa nimenomaan tästä ruuan tuottamisesta

mutta tällä hetkellä ruuan hinta on painettu niin alas tuote niin alas ja tukien merkitys on kasvanut erittäin suureksi ja sitten viljelijät joutuvat tukiriippuvaisina reagoimaan äkisti milloin mihinkin tukimuutoksiin peitsen ruuan tuottaminen uhkaa jäädä

pääsemme biotaloudessa keskittymään maataloustuissakinmaataloustuotannossa itse ruuan tuottamiseen laadukkaitten suomalaisten

kasvava taloutemme perustuu hyvään johtamiseen vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko suomen voimavarojen

näistä yksi on muun muassa se että kilpailukyky vahvistuu parantamalla yrittäjyyden

tukien hakuun alkoi keväällä kaksituhattaviisitoista ja tukirahojen maksun hakijoiden tilille on ilmoitettu alkavan vasta alkutalvella

näin ollen tukien hakijat joutuvat pahimmillaan odottamaan

etenkin yritystukien maksaminen olisi saatava käyntiin mahdollisimman

maaseuturahaston yritystuki on tarkoitettu tukemaan aloittavan yrityksen alkuvaihetta tai toimivan yrityksen laajentumista uudelle

moni investointeja suunnitellut yrittäjä on kuluneen vuoden aikana päätynyt iät

investoinnit kokonaan tekemättä tai siirtänyt niiden tekemistä

koska ei ole voinut tietää milloin tukirahoja todellisuudessa aletaan

olisi ollut merkittävä käytännön

yrittäjille on tärkeää että tukien haku ja maksaminen on sujuvaa eivätkä vie kohtuuttomasti yrittäjän kallisarvoista työaikaa sujuva haku ja maksatusprosessi vahvistaisi yritysten uskoa yritystukia kohtaan sekä lisäisi ja kannustaisi niiden hyödyntämiseen ilves yritystoiminnan kehittämisessä

monella yrittäjällä on negatiivinen ennakkokäsitys yritystukiin liittyvästä byrokratiasta paperisodasta sekä prosessin hitaudesta

valitettavasti tämä käsitys vastaa tällä hetkellä

ely keskusten elinkeinojen työvoiman osaamisen ja kulttuurin vastuualueiden toimijat vastaavat alueellisesti maaseudun kehittämisen tukien hausta maksatuksesta ja

arvoisa puhemies

yritysten kehittämisrintamalla pääsisi

yritystukihakemuksia on jätetty tuhatkahdeksankymmentä kappaletta ja hanketukihakemuksia tuhatneljäsataaseitsemänkymmentäkahdeksan

sähköisesti korojärjestelmässä jätettyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli lähes yhdeksänkymmentä prosenttia kyse ei ole siis kovin pienestä

mä tein eilen aamulla yritystukien maksatuksesta kirjallisen kysymyksen eduskunnan

samana päivänä

julkaiseman tiedotteen mukaan maaseudun yritystukien päätöksenteon ja maksamisen aikataulut ovat selvillä

yritystukien maksaminen on tiedotteen mukaan mahdollista helmikuun puolivälistä lähtien e

maaseudun hanketuista ely keskukset alkavat tehdä päätöksiä tammikuussa ja hanketukien maksamisen ajankohdasta kerrotaan

nämä tukimaksut eivät siis ehtineet jouluksi vaan venyivät jälleen kohtuuttoman kauas

edustaja savola

lystiä hakkarainen

peruste oli poissa

poissa edustaja hoskonen o

vielä yksi puheenvuoro maataloudesta samalla myös metsätaloudesta kuten sanottua tämä pääluokka on suomen kannalta äärimmäisen tärkeä kysymys on ensin surmasta asiasta miehelle

myös meidän toimeentulostamme suomalaisen suomalaisessa maisemassa metsätalouden merkitys eri edustaa edelleen viidettäosaa suomen peikot peistä joku sanoi sen rinnalle se on totta

maatalous on arvoisa herra puhemies sembra

eivät mielestäni ole mitenkään hyväksyttäviä ei mitenkään hyväksyttäviä enkä jaksa ymmärtää

sen euro domino maaseutuviraston tämän homman seissy sössinyt näin perusteellisesti suomessa on tähän asti voitu viranomaisten toimintaa ja se viranomaisluotettavuus on kunnia asia on suomen tuomo

utu maaseudun veden osalta tämä aina kulje enää pidä paikkaansa on käsittämätöntä tehnyt maksatuksen aika hoitaminen ajallaan perustelu on että joku tietokoneohjelma ei

pankit toimittavat päivittäin miljoonia maksutapahtumia silmänräpäyksessä niin luulisi nyt tuostakin porukasta löytyvän joku tietokonenörtti joka laittaa tämän asian kuntoon ilman että tarvitsen tom

l puolivillaisia selityksiä kuunnella tietokoneohjelma

n suomalaiseen maatalouteen liittyy niin valtava marelillestä byrokratia joka joutaa purkaa pois mahdollisimman tehokkaasti on selvää että kun julkista rahaa jaetaan eri ja annetaan hyvillä perusteilla eri tarkoituksiin maataloudessa

on totta kuin selvää siitä selvää että siihen liittyvän tietty määrä hallinnoi hallinnointia ja sitä kautta saavutetaan tämän laillisuus ja läpinäkyvyys on aivan itsestään selvää otalleen turhanaikainen pompottaminen esimerkiksi tämänkin keskustelun aikana mainitut kuullut esimerkit siitä että maksatuksia voidaan pienentää tukea voidaan pienentää jonkun tilastollisen pienen virheen takaisi merkistä pellon pinta alat eivät ihan millilleenvat tänä vuonna sama oli vuoden kuluttua kuntalaisista turhanaikaisesta borges on päästävä kertakaikkiaan irti x ei kuulu nykyaikaan eikä siinä ikä sillä puola perustelut joskin eu direktiivissä niin

tuo kolme sadantuhannen ihmisen työ työllisyys turvataan koko elintarvikeketjussa ja ennen kaikkea suomalaisista ovat mun ruokaa niin että voimme

jos mielenterveys jossa me syömme sellaisia ruokatarvikkeita itseemme päivittäinusaines portaalijäämiä taikka muita myrkkyjä niin sen tiedätte mitä se vaikuttaa suomalaisten terveyteen tuottoisinta suomalaisten yhteisymmärrit tätä pystymme

arvosana puhemies kaksi huomiota veroluvuksi petovahinkojen osalta on paistumassa hyvään tilanteeseen risto neva vahingot korvataan valtion varoista mitä odottaa jo suurpedot aiheuttavat täysimääräisenä ja valtion on pidettävä sitä huoli

ajokortäkö hirvi poromenettänyt henkensä susien raatelemana nämä pitää korvata täysimääräisenä koska valtiolla varaa näitä suurpetoja pitää tässä maassa yleni sinun pitää olla moskukoron maksaisi

ja kannot on pidettävä silläkin on tuloiltaan tulevan kanan oli

an avullasi niin pienenä että tällaisia vahinkoja ei pääse syntymiä nykyinen tilanne että suurpedot ovat tottuneet ihmisiin niin että torikahviossa marjapensaissa pelkäämättäni siitä tilanteesta on päästävä irti ja se odottaa maija oinosta

ja lopuksi metsään vasta yleisen varalta kunta vetoaa koulun mainetta tomas nyström pääluokkaan metsähallituksen asiat uusi laki pitää saada kuntoon niin että sitä on hyötyä tälle kansakunnalle jatkossa ja ehdottomana ehtona on sota sekä maa metsä ja maa ja metsäomaisuus meidän suomalaisten omaisuus säilyy suomen valtion yksiselitteisessä omistuksessa ilman nettominkäännäköistä vaaraa siitä että esimerkiksi yhtiöittämisen kautta voisi joku päästä käsiksi suomalaisten kansallisomaisuutta niin ei saa koskaan käy n

ahon edustaja maijalan arvoisa puhemies ja viimeisenä vuonna ikänä olemme tällä kohtaa kun käsitellään nä mä metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaa joka kertoo totesi

minä se olen tyytyväinen

mutta nyt minä sitten toven äiti tai muukaan jatkovuosina että oppisin varata näin iisiä määrärahoja

vaan eteni viisi tasoa kiistikin kovempi tilejä joilla on säähän ja tämä tarve pienenemään eli me tosiaan syytä esimerkiksi ahma asetus saataisiin aikaiseksi jolloin aho vertaa että paine saa tästä

lisäksi taru ole saatu saikin punaiseen toimeen pitkiä etäisempi vain työ tapahtuisi ja eristettiin ja aiheuttaisi vahinkoja ei voi paeta kutuilleen ja vimpeliä tämä asia nyt siipi jota muka jatkossa tarvitaan näitä määrärahoja tähän petovahinkojen

niin tukihakuihin peltotukiin kuin investointihanketukiin liittyvät ovat olleet toiminnaltaan valitettavan epävarmoja

valiokunta onkin puuttunut omassa lausunnossaan aiheellisesti tähän keskeiseen maatilatalouden henkisen kuormitustakin

kuluvan kesän aikana moni viljelijä on

nyt tullitarkastuksiin liittyvänä hallinnollisten ongelmien kanssa ja kokenut tukitarkastuksiin liittyvää epävarmaa oikeusturvaa pitääkin

pidän jatkossa edelleen tärkeänä että kaikki sähköiset järjestelmät saadaan täysin toimiviksi ja luotettaviksi jottei niistä viljelijöille aiheudu ylimääräistä henkistä eikä taloudellista kuormitusta on varsin myönteistä että tähän ongelmaan vakavasti paneuduttu ja sähköstä järjestelmän kehittämiseen on osoitettu toivottavasti riittävästi

budjettikeskustelu loppusuora aina ennen joulua on tavattoman tärkeä vaihe vuoden kulussa kaikki puheet ovat tärkeitä mielenkiintoisia aina yksi ylitse muiden ja odotetuin on kuitenkin vaalikauden ensimmäisen budjetin loppusuoralla kuttupuhe edustaja

todellakin tänään kokoilta uutta maatalouspolitiikkaa ja niin se on kulkija mutanen tyrväällä syntyneenä niin kyllä täytyy sanoa että he puuhamies laukaa kutustä